ei voi kuin kysyä miksi nimitetään niitä toimia joita ovat muun muassa nuorten työpajatoiminnan lisääminen ammatillisten koulutuspaikkojen lisääminen tai etsivään nuorisotyöhön panostaminen

eivätkö nämä ole juuri niitä kaivattuja toimia joiden avulla syrjäytymistä ehkäistään

leikkauksia on perusteltu valtiontalouden kireällä tilanteella

kotihoidon tuen kiintiöiminen molemmille vanhemmille ei takaa äideille töitä tai lapsilisien leikkaukset valtiolle todellista tuloa mutta perhepolitiikan ytimeen näissä päätöksissä kajotaan

tuottavuuden parantaminen vaatii mittavia palvelu ja rakenneuudistuksia jotta palveluiden tuottamiskustannukset saadaan tuloveropohjan mukaisiksi

siksi valtiontalouden alijäämien siivoaminen kuntien vastuulle ei pelasta julkisen talouden velkaantumista ja suomen parasta luottoluokitusta

valtio tiukentaa määräysvaltaansa lapsiperheiden elämässä samalla kun tuki vähenee

asiantuntijoiden mukaan hallituksen suurena linjana on kuntien tehtävien lisääminen niiden valtiojohtoinen hyvin yksityiskohtainen sääntely ja rahoitusperustan heikentäminen

osaltaan veronkorotukset vaikuttavat kysyntään ja työllisyyteen heikentävästi ja siksi tärkeintä kunnissa on vaikuttaa palveluiden tuottamisen rakenteisiin

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

monien kuntien taseita vaivaavat useilta vuosilta kertyneet kattamattomat alijäämät ja kuntalakihan velvoittaa niiden kattamisen suunnittelukaudella ja kunnissa sitten tehdään noita kattamissuunnitelmia aika pitämättöminkin perustein

vanhusten hoivapalveluiden tarve kasvaa vuosi vuodelta ja kunnissa olisi pystyttävä tekemään ratkaisuja kotihoidon ja omaishoidon kehittämisen puolesta

opposition tekemä välikysymys on tällä kertaa aiheellinen ja vanhustenhuollon tila onkin yksi yhteiskuntamme aito kipupiste joka vaatii keskustelua ja ennen kaikkea toimenpiteitä

jo vuosi sitten ensimmäisen leikkauserän kohdalla perustuslakivaliokunta esitti lausumaa jolla valtiovarainministeriölle olisi asetettu velvoite tarkoin seurata uudistusten tosiasiallisia vaikutuksia eri kuntien asemaan ja kuntalaisten palveluiden saatavuuteen

onko ministerillä näkymiä siitä että jollakin tavalla voitaisiin huojentaa tai muuttaa tuota kattamisvelvoiteasiaa tai sitä suunnitelmaa siinä

nyt kun hallitus leikkaa lisää kuntarahaa ei perustuslakivaliokunnalta enää haluttu pyytää lausuntoa

lisäksi merkittävää ennalta ehkäisevää työtä tekevät niin päivähoito kuin perusopetus joissa olisi kunnissa pystyttävä kuitenkin pitämään ryhmäkoot kurissa

kuten on havaittu niin kotitalousvähennys on edistänyt sitä että kuitit laitetaan riviin ja myös yksityistaloudet tällä tavalla ovat sitten harmaata taloutta omalta osaltaan vähentäneet

lääninhallituksen teettämissä selvityksissä tapauksia on ilmennyt mutta on myös syytä muistaa että suurin osa julkisista ja yksityisistä hoitolaitoksista tarjoaa hyvää palvelua vanhuksillemme

se on hieman korkeampi kuin aiemmin mutta kuntien kannalta olennaisinta on tarkastella lopputulosta joka niiden kohdalla on karu

arvoisa puhemies

etenkin kuntasektorin ollessa murroksessa on huolehdittava koulutuksen avulla siitä että johtamisen välineet ovat kunnossa

terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen teettämässä tutkimuksessa jossa oli mukana yli kolmasosa laitoshoidon asiakkaista selvisi että unilääkkeiden psykoosilääkkeiden ja masennuslääkkeiden käyttö vanhusten laitoshoidossa on onneksi vähentynyt

näin hallitus on maksattamassa kuntahankkeensa selvityskustannuksia kaikilla kunnilla solidaarisesti vaikka valtionosuudet on säädetty kuntapalveluiden järjestämisen rahoittamiseksi

lisäksi maaliskuun kehysriihi teki periaatepäätöksen jolla jäteveron tuotto siirretään valtiolta kunnille

vanhustenhuollon painopistettä onkin vahvasti siirrettävä laitoshoidosta kotihoidon ja omaishoidon suuntaan kuitenkin huomioiden se ettei vanhuksista tule kotiensa vankeja

vielä kuntien eriytymiskehityksestä

vaikeasta tilanteesta huolimatta ennusteiden mukaan valoa tunnelin päässä olisi jo näkyvillä

tällä hetkellä palvelurakenne on vahvasti vinoutunut laitoshoidon suuntaan vaikka sen lisäksi että kevyempien hoivamuotojen tukeminen on kansantaloudellisesti edullisempaa on se ennen kaikkea myös inhimillisempää

palvelujen valtionosuusleikkaukset toteutetaan tasasuuruisesti

edustaja

kun rahat loppuvat eikä terveydenhuollon ammattilaisiakaan tahdota saada on kansainvälisten lääkefirmojen helppo päästä markkinoille

keskustan kotikuntamaakunta malli selkeyttäisi hallintoa ja tekisi suurimmasta osasta nykyisiä kuntayhtymiä tarpeettomia

kotikunnissa hallinto kevenisi huomattavasti

näin pidettäisiin koko suomi elinvoimaisena ja kuntien asukkaat aktiivisina

kotikunnille jää jatkossakin paljon tehtäviä

muun muassa kansanterveystyön johtajaverkoston mielestä maantieteellisistä olosuhteista johtuen suomessa tarvitaan erilaisia ratkaisuja

pääasia on että koko sosiaali ja terveydenhuoltoa johdetaan yhtenä kokonaisuutena ilman rajapintoja ja että organisaatiot ovat riittävän vahvoja järjestämään myös suurimman osan erikoissairaanhoidon palvelutuotannosta

edelleen kansanterveystyön verkoston ihmiset sanovat että demokraattisen päätöksenteon tulee olla lähellä kuntalaisia

he toteavat että suomessa on jo olemassa tai rakentumassa organisaatioita joissa sosiaalitoimen perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon palvelut on integroitu

arvoisa herra puhemies

arvoisa puhemies

tämän sukupolvien välisen epäoikeudenmukaisuuden pystyy välttämään vain aloittamalla työ sen eteen nyt ja muuttamalla talouspolitiikkaa